minun mielestäni ehkä perustellumpaa olisi miettiä sitä voidaanko vielä tätä siirtymäaikaa tällaisessa tiukassa taloustilanteessa liu uttaa muutamalla vuodella eteenpäin

en tiedä kuinka moni sitten toimi laittomasti eli ei hakenut tuota avin poikkeuslupaa ja ymmärrän hyvin että ei hakenut sillä yhden kampauksen tekeminen ja siihen avin lupa niin eihän se enää kannattavaa ja järkevää ole

minun mielestäni hyvä malli voisi olla vaikkapa sellainen että laillistettu virallinen asekauppias se olisi riittävä tilanne joka tietää laittaa paperit jo muutenkin eteenpäin tarkistaa että ase on se mihin lupa tulee ja sen jälkeen voitaisiin edetä

kyllä pitäisi antaa lapselle tai nuorelle mahdollisuus myös kahdenkeskiseen hetkeen ja ammattilaisen pitää pystyä sen jälkeen pohtimaan sitä että mikä on tämän onko tämä keskustelu todellista onko se värittynyttä onko se lapsen kertomaa värittynyttä tarinaa vai löytyykö siitä sellainen huoli johon pitäisi puuttua

olen tästä asiasta tehnyt lakialoitteen viime vuonna ja toivon että se myös etenee

mutta sitä en itse ymmärrä että jätevesiasetus perussuomalaisten esityksen mukaisesti kumottaisiin ja jätettäisiin kuitenkin ympäristönsuojelulaki voimaan normaalilla tavalla siten miten se on lakikirjaan kirjoitettu

se olisi turhaa päällekkäistä hallintoa helpottava ratkaisu ja uskon että tekisi hyvää myös tälle kuntouttavalle työtoiminnalle

se toi syytteet vankilanjohtajalle mutta käräjäoikeus vapautti nämä syytetyt syytteistä ja totesi että toimenpide ei nöyryyttänyt vankeja

arvoisa puhemies

tämä on kuitenkin yksimielinen hallituksen esitys ja jos oikein ymmärrän niin liikenne ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä on tämän hyväksynyt ja siellä vihreitä edustaa puolueen puheenjohtaja ympäristöministeri ville niinistö

me tarvitsemme suomalaiselle yleisradiolle laadukasta sisältöä me tarvitsemme erityisryhmien ohjelmatarjonta tekstityspalvelut me tarvitsemme uutisia ajankohtaisohjelmia me tarvitsemme lastenohjelmia draamaa musiikkia ja rajattua urheilua

sillä voimme valvoa sitten sitä mahdollista asekauppaa kun perikunnat myyvät taikka muut niin se voisi olla varsin järkevä kompromissi tähän tällä hetkellä täysin kohtuuttomaan malliin

silloin syytettynä ollut henkilö myönsi lähettäneensä tekstiviestejä jotka olivat kuitenkin hänen mielestään vain kärkkäitä kommentteja kunnanjohtajaa vastaan

se on ylivoimaisesti edullisin ja halvin paikka tehdä sähkökaapeloinnit eli tulla tienvarteen ja nimenomaan tieltä ajouralta ojaan viettävä penkka on edullisin paikka

eduskunnan oikeusasiamies on kuitenkin omassa selvityksessään tullut toiseen tulokseen ja eristämistarkkailuhaalarit ovat myös euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tutkittavana paraikaa ja sieltä varmasti jossain vaiheessa tulee vastauksia

mutta jos siinä istuu jo valmiiksi ehkä lapselle pelkoakin aiheuttanut vieras aikuinen voi olla että nämä tiedot jäävät kyllä kertomatta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos oikein ymmärsin niin sen asenäytön voi tänä päivänä suorittaa myös asemyyjä aseenkäsittelyluvat omaava myyjä voi viedä esimerkiksi kymmenen asetta kerralla näytille eikä siellä edes käy tämä kyseisen aseen luvanhankkija itse paikalla

nyt kun taas tielaitos ja tiehallinto ovat todenneet että kyllä tienpenkoille voidaan rakentaa niin voidaan mutta ei sisäpenkkaan ja myös tätä ministeri häkämies on luvannut korjata näissä valmisteluissa joita nyt paraikaa tehdään

arvoisa rouva puhemies

kyseinen kunnanjohtaja sai nuo viestinsä kotiin joko päivällä tai suhteellisen varhain illalla

tekemättä ei voi jättää presidentti ohjeisti ja haluan antaa hallitukselle kiitosta siitä että taloutta laitetaan määrätietoisesti kuntoon ja velkaantumista taitetaan

mutta sen sijaan en näe tärkeäksi sitä että yleisradio on kamppailemassa erilaisista miljoonasopimuksista joihin tässä puheenvuorossa hieman myöhemmin tulen viittaamaan

mutta itse näkisin niin että ennen muuta tämä laki on nyt mahdollisuus poliisille puuttua siihen rikoksen valmisteluun ja keskeyttää sen rikoksen mahdollinen suunnittelu taikka tekeminen ja estää se että tällaista kouluammuskelua ei pääse tapahtumaan

arvoisa puhemies

irakin koulutusoperaatio on tärkeä asia alueen vakauttamiseksi

asuntoministeri viitaselle täytyy antaa tukea sen tavoitteen eteenpäinviemiseksi että vanhat pientalot omakotitalot vapautettaisiin energiatodistuksista kokonaan

työ on nostettu ykköseksi ja vain suomalaisella työllä tämä maa tulee jatkossa pärjäämään ja pidän myönteisenä sitä että panostetaan myös merkittävästi yrittäjyyteen ja siihen että näitä työpaikkoja syntyisi suomeen

arvoisa puhemies

on todella surullista kuunnella perussuomalaisten puheenvuoroja

tämä siis jäisi edelleen myös tämän lainsäädännön jälkeen lailliseksi toiminnaksi joka tämän kunnanjohtajan kohdalle koitui

edustaja oinonen puhuu että yksityinen

itse toivon että me löytäisimme suomalaisessa yhteiskunnassa uudestaan sellaisen draivin päälle että vanhemmuus rakastava koti ja välittäminen nousisivat uuteen arvoon

siinä tulee muun muassa takuuta toimivasta viranomaislinjasta eli yhteyden toimivuudesta joka oli tässä yksi ontumisen kohta ja myös tiedotus joka oli tietysti luvattoman huonoa erityisesti fortumin kohdalla

se kuitenkin tarkoittaa ratkaisua euroopan unionissa niin kuin ministeri esille toi ja kysyisin teiltä uskotteko te että voimme euroopan unionista saada tällaisen vapautuksen direktiivivelvoitteista pientalojen kohdalla ja millä aikataululla

täällä on puhuttu omaturvasta se on tärkeää mutta aina voi myös sattua se pahin

mielestäni on myös varsin erikoista jos tuon samaisen päätöksen perusteluissa esille nostettu tekstiviestin ääni olisi jollain tavalla keskeinen teon rangaistavuuden kannalta

pidän myös kiitoksen arvoisena sitä että vaikeiden leikkausten jälkeen ei enää lisäleikkauksia koulutukseen ole suunnattu

ympäristöministeri niissä varmasti on vastuullisena mutta olen varma että teitä myös oikeusministerinä nämä asiat ovat kiinnostaneet niin paljon että olette tietoinen miten näissä ollaan etenemässä ja minkälaisella aikataululla

haluan kiittää teitä puolustusministeri niinistö siitä että te myönnätte nyt näille kriisinhallintaveteraaneille veteraanistatuksen

ehkä tähän on myös laskettu ne ilmaiset taulut joita olemme tuonne asemien pihoille saaneet joissa yleisradion uutiset pyörivät ja kilpailevat näin mainosrahoitteisten yritysten kanssa

millä tavalla perussuomalaiset millä tavalla te näette tämän maan jossa yritykset luovat sitä hyvinvointia ja sitä elintasoa josta tämä maa on päässyt nauttimaan

hallitus on linjannut että aluehallinto maakuntahallinto luodaan ja sen osana on sote ja niin kuin täällä on tuotu esille muita maakunnan toimintoja myös avien ja elyjen tiettyjä toimintoja

tässä edellä kuvaamassani tapauksessahan käräjäoikeus silloin totesi että tekstiviesti aiheuttaa saapuessaan vain lyhyen äänimerkin ja näin ollen tekstiviestien saapumisen tiheyden pitäisi olla hyvin suuri jotta niiden yhdessä aiheuttama ääni muodostuisi vastaavalla tavalla häiritseväksi kuin esimerkiksi puhelu tai muut rikoslain säädöksissä luetellut häiritsemistavat

ne ovat huolestuttavia uutisia kun välillä kuulee tarinoita miten uusioperheessä entisestä liitosta tai entisestä suhteesta ollut lapsi annetaan sijoitettavaksi sen takia että halutaan aloittaa puhtaalta pöydältä

valtion lisätalousarvio kertoo meille karua kieltä siitä millä tavalla maamme velkaantuu jo ties kuinka monetta vuotta peräkkäin

mutta olen mäkipään kanssa kyllä samaa mieltä siitä että nuorten pahoinvointiin pitää entistä vakavammin puuttua

minun mielestäni tämä eristämistarkkailuhaalari kyllä hyvin sopii tuohon muihin tapoihin joka tässä todetaan

stmssä valmistellaan myös kriisinhallintatapaturmalain täydentämistä

kiitos tästä ministeri petteri orpolle

oliko se niin että käsittelimme sen jo kokonaan viime viikolla mutta jos ehditte niin mielellään kuulisin minkälaiset arviot teillä on nyt kun turvapaikanhakijamäärät ovat nousseet näin suuriksi

aika huolestuttava uutinen tänään oli että helsingin seudullakin oliko se jo lähes joka seitsemäs nuori on jollain tavalla näiden ongelmien kanssa painimassa eivät ole vielä huostaan otettuja mutta ovat kuitenkin lastensuojelun piirissä ja kyllä se on yksi signaali mihin pitää vakavasti puuttua

on todella kuin märkä rätti suomalaisten yrittäjien ja yritysten naamaan tämä perussuomalaisten puhe jota täällä salissa joutuu kuuntelemaan

tämän tulee olla aukoton ja tulee olla varmuus siitä että hoito pahimmallakin hetkellä täyttyy myös psykosomaattisten oireiden osalta

poliisin määrärahoja kuitenkin rasittaa edelleen sosialidemokraattien valtiovarainministeriaikana tehdyt kehysleikkaukset ja kysyisin ministeri orpolta

arvoisa ministeri tässä kansalaisaloitteessa on myös muita toimenpiteitä esitetty ja kysyisin teiltä

teknisin apuvälinein tai muulla tavoin

edustaja marin jos sosialidemokraatit saisivat yksin päättää niin mikä olisi teidän hallinto sote hallinnoksi

olen sitä mieltä että valtion pitää olla hyvä työnantaja mutta niin pitää myös yksityisen yrityksen kaikissa tilanteissa olla

miten te suhtaudutte näihin esityksiin jotka eivät ole aivan näin radikaalejakaan kuin tämä teidän esityksenne jossa pientalot vapautettaisiin kokonaan

minkälaisella aikataululla tulemme saamaan tämän kriisinhallintaveteraaniohjelman loppuun ja maaliin niin että takuu on siitä että kannamme huolen näistä naisista ja miehistä mutta myös heidän perheistään pahimmalla hetkellä

arvoisa puhemies

ei täällä riidellä enintään asiat voivat riidellä

en välttämättä kannata sitä että teemme tässä taloudellisessa tilanteessa automaatiovalvonnan joka tehtäisiin autokatsastuksen tapaan niin kuin edustaja kontula kertoi mutta kannatan sitä että valvontaan osoitetaan lisää resursseja kannatan sitä että valvonnan laiminlyönti sanktioidaan jollain tavalla kannatan sitä että nämä tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta ja kannatan sitä että näissä tilanteissa lapsi tai nuori pitää aina tavata myös ilman tuon paikan henkilökuntaa

te olette kuitenkin puolueenne varapuheenjohtaja

korhonen nosti esille paljon tärkeitä asioita mutta jäin miettimään sitä että mitä jos tuo kaikki mitä valiokunta omaan mietintöönsä on kirjannut toteutetaan ja vielä ne kaikki ylisanat jotka sinne oli upotettu toteutetaan niin kuinka hirveäksi tuo mediamaksu sitten nouseekaan

ja jos te ette sitä tiedä niin kertokaa kuka teidän puolueessanne sen tietää

ja kaikista tärkeintä tässä asiassa on se että suomalainen varusmies suomalainen sotilas saa jatkossakin hyvää ruokaa jota mielellään tekevät suomalaiset äidit ja isät

oletteko valmis antamaan tuen näille jos me näemme ne ympäristövaliokunnassa järkeviksi

minun mielestäni ministeri henriksson tässä laittaa tätä omaa laitaansa oikealla tavalla kuntoon ja toivotaan että ministerit guzenina richardson ja risikko sitten laittavat tuon toisen laidan kuntoon ja kun koko paketti on kunnossa niin uskon että silloin nuoret voivat myös siinä mielessä entistä paremmin

palatakseni tuon esimerkin eli viestien lähetysajankohdan ja sisällön kautta niiden häiritsevyyteen totean että en itse usko että kukaan vielä yhdestä tekstiviestistä kuitenkaan tulisi niin sanotusti juttua tekemään on sen sisältö sitten periaatteessa millainen tahansa

itse asiassa nämä tyhjät lupauksenne ovat epärehellisintä mitä voi suomalaisille tarjota

velkaantuminen on vitsaus joka meidän maatamme nyt koettelee kovalla kädellä ja kyllä toimenpiteitä tarvitaan sen eteen että velkaantuminen saadaan taitettua talous saadaan kasvu uralle ja työllisyys kehittymään lopultakin myönteisesti

te puhutte te ette tee ja vielä niin että perussuomalaiset puhuvat tässä salissa toista ja putkonen sitten kirjoittaa varjobudjettipapereihin muuta

arvoisa rouva puhemies

korhonen puhui uusista palveluista ei varsinaisesti kertonut mitä ne uudet palvelut ovat mutta viittasi uusiin palveluihin kertoi verkossa lisättävistä palveluista kertoi myös hyvistä palveluista elävästä arkistosta yle areenasta jnp

olen samaa mieltä että on syytä seurata niin kuin omassa puheenvuorossani totesin miten tämä uusi malli tai uudelleen käyttöön otettu malli toimii syntyykö meille asuntoja eli syntyykö yleensä asuntoja sitten syntyykö kohtuuhintaisia asuntoja

tässä tarvitaan niin panostuksia nuorisotakuun kautta kuin panostuksia työttömien koulutukseen ja varmasti myös erilaisia räätälöityjä malleja niin että myös ne jotka rakennemuutoksenkin myötä joutuvat pitkienkin työurien jälkeen työttömiksi löytävät uuden työpaikan

mutta kun häiriköinti jatkuu ja on systemaattista niin varmaan itse kunkin sietokykyyn se silloin vaikuttaa ja elämisen rauha järkkyy ja silloin on syytä myös olla keinot tähän puuttumiseen

täällä salissa muutama viikko sitten puhuttiin että varjobudjetti on tasapainossa eli velkaa ei enää otettaisi

julkisen palvelun tehtävä on niin kuin totesin kiistaton ja selkeä se on kiveen hakattu se pitää tulevaisuudessakin toteuttaa

olen sitä mieltä että tapahtuu tämä sitten virka aikaan tai illalla tai pyhänä ei sillä ole minun mielestäni merkitystä häiriköinnin piinassa

jos hallituksen perussuomalaisten ja keskustan linjoista pitää nyt valita niin kyllä suomalaiset myös perussuomalaiset valitsevat varmasti hallituksen linjan

vankilan yksi tehtävä on auttaa vankeja pääsemään eroon huumeista päihteistä ja auttaa myös kiinni tavalliseen yhteiskuntaan ja toivottavasti joidenkin vankien kohdalla siinä myös hyvin onnistutaan

esityksessä todetaankin että yksittäinen häirintäviesti ei vielä olisi rangaistavaa näin pitääkin olla vaan niitä olisi lähetettävä useita

yhtenä on keskusteluun esille nostettu myös se että jos näitä korkotukimallin mukaisia kohteita rakennetaan vuokratonteille niin voisiko olla malli jossa tontin vuokra olisi rajoitusajan edullisempi siihen saakka kunnes kohde siis vapautuu rajoituksista

pakkanen debattiosuudessa kyseli että mediamaksu ei taida olla riittävän suuri ja siihen on helppo yhtyä se ei todellakaan ole riittävän suuri

samalla todetaan että häirinnän tunnusmerkistön täyttyminen ratkaistaan tulevaisuudessakin aina tapauskohtaisesti

nämä huumeet ovat vaikeuttaneet sitä niin niiden kohdalla joita on pakotettu tuomaan niitä mutta totta kai luonnollisesti myös käyttäjien kohdalla

ja tässä aloitteessa itse asiassa on kohta jossa myös tuodaan esille tuo ajatus että ulkomaalaistenkin oikeusturvasta on huolehdittava se on kirjoitettu tännekin

arvoisa puhemies

suomessa ollaan tekemässä historiallista yliopistouudistusta mutta niin ollaan tekemässä myös monessa muussa euroopan maassa

itse kyllä arvoisa ministeri arvoisa puhemies olisin valmis vakavasti pohtimaan sitä onko tuolla kellonajalla mitään merkitystä häirinnän suhteen ehkä maksimissaan sen vakavuutta pohdittaessa

elsi katainen totesi että mediamaksun on oltava riittävän suuri hän oli rehellinen siinä ja toi sen esille että jos tämä kaikki mitä täällä on puhuttu että jos panostukset kaikkiin mahdollisiin toimintoihin halutaan toteuttaa niin mediamaksu tulee olemaan selkeästi suurempi kuin nyt julkisuudessa puhutaan

altia kysymystä käsittelin itse lyhyesti jo tuossa debattipuheenvuorossani ja totean vain sen että itse näkisin järkeväksi selvittää mahdollisuuksia kansalaisantiin jonka kautta altia pystyttäisiin pitämään todennäköisesti paremmin suomalaisomistuksessa

tuntuu siltä että edustaja niikko nyt vetää tässä mutkat suoriksi ja itse asiassa tekee hallaa tälle sinänsä hyvälle tavoitteelle että me voisimme nopeuttaa esimerkiksi näitä karkotuksia

lähes puolessa eun jäsenmaista on yliopistouudistus vastikään tehty tai se on meneillään tai sitä suunnitellaan

mutta eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan tämä huumeiden torjuntaan tähtäävä toiminta loukkaa henkilökohtaista vapautta ja siihen sisältyvää tahdonvapautta ja itsemääräämisoikeutta

ehkä sellaisessa mallissa myynti voisi ajoittua hieman pidemmälle ajalle ja näin valtiokin voisi olla mukana tuossa seuraamassa mitä näille työpaikoille tapahtuu tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

tuossa aiemmin edustaja mäkelä viittasi minun ensimmäisen puheenvuorooni ja kyseenalaisti toteamukseni että näistä mal sopimusten tavoitteista on jääty erityisesti pääkaupunkiseutua ympäröivissä kuuma kunnissa

on totta että ne ovat niitä urheilutapahtumia joiden pitää olla kaikkien nähtävillä mutta nytkin on käynyt jo niin että yleisradio on itselleen hankkinut olympialaisten oikeudet mutta ei suinkaan ole näyttänyt kaikkea mitä olympialaisista on tullut eikä ole antanut myöskään mainosrahoitteisten kanavien niitä näyttää ja tällä tavalla olemme olleet varsin erikoisessa tilanteessa

tässä vähän joutuu itsekin miettimään että haluanko edes edustaja niikon kanssa olla samaa mieltä ja kannattamassa tätä lakialoitetta jos tämäntasoinen keskustelu jatkuu

niiden lähettämisenhän voi jo nykyiselläänkin estää ja nyt käsittelyyn tulevalla lailla ei tilanteeseen ole tulossa muutosta eikä siihen ole myöskään tarvetta

eli onko edustaja leppä teidän kantanne nyt se että kansallispuistossa pitää saada kaikkialla metsästää ja kaikkien metsästää vai mikä on nyt sitten keskustan kanta kun tulevaisuudessa näitä kansallispuistoja tehdään

myös petokorvaukset ovat puhuttaneet

itse kannatan sitä mallia että me voisimme rehellisemmin seurata petokantojen kehittymistä niin pohjois suomessa kuin etelä suomessakin ja olla valmiita myös tekemään ratkaisuja petoeläinten kannalta niin että yhä lähemmäksi asutusta tulevista petoeläimistä päästäisiin eroon

tästähän on edustaja packalen tehnyt myös toisen lakialoitteen joka koskee sitä voiko tarkistustilanteessa avata vangin suuta

teidän lakialoitteessanne ei ole kohtaa missä esitetään korvauksia valtion kassasta näille henkilöille jotka ovat joutuneet huijatuiksi tai tehneet vääränlaisen järjestelmän

arvoisa puhemies

kuitenkin pitää rehellisyyden nimissä muistaa se että kansallispuistot maailmanlaajuisesti ovat sellaisia että niissä ei metsästetä kuin hyvin rajoitteisesti niin kuin tässä koloveden kohdalla on asia ratkaistu

edustaja mäkelä tarkasteli määriä ja toki määrissä katsottuna on totta että pääkaupunkiseutu ja helsingin seutu ovat jääneet kuuma kuntien määristä

itse en ole toistaiseksi tätä vielä jättämättä olevaa aloitetta allekirjoittanut